meidän tulee antaa suuri arvo edustajina tälle uudella vaikuttamisen tavalle myös täällä eduskunnassa ja vähintä mitä me voimme tehdä kaikkien taloon saapuvien aloitteiden kanssa on käydä aiheesta perinpohjainen keskustelu

arvoisa hallitus

liikenteen puolella te hyvä hallitus olette laittamassa tiet raiteet ja vesiväylät uuteen valtionyhtiöön

se että suomessa on metsien vihreää kultaa runsaasti ei saa merkitä sitä että tyydymme käyttämään raaka aineen matalan jalostustason tuotteiden tekemiseen tai raakapuun vientiin

metsien hyödyntämisessä kehitys menee nopeasti eteenpäin ja suomessakin on tehty merkittäviä innovaatioita joilla on olemassa kysyntää maailmanlaajuisesti mutta ymmärrämmekö sen itse

ja mitä tulee vrn tulevaisuuteen hallitus on omilla toimillaan vähentänyt raideliikennettä tässä maassa ensin leikkaamalla ostopalveluliikenteestä ja sen jälkeen ilmoittamalla henkilöliikenteen nopeutetusta avaamisesta

kuulun siihen lajiin tässä salissa jotta en pidä turkistarhauksen täyskieltoa perusteltuna

metsäalan ja muiden toimialojen kuten kemian ja energiasektorin rajapinnat ovat hiljalleen onneksi häviämässä

perinteisten metsäteollisuuden tuotteiden rinnalle on noussut uusia puuhun perustuvia tuotteita kuten biopolttoaineita muita biokemikaaleja ja materiaaleja sekä bioenergian kasvava tuotanto

ja kuinka ollakaan liikenne ja viestintäministeri bernerin uusista kilpailijoista kilpailun tavasta tai aikataulusta ei ole kerrottu mitään uutta puoleen vuoteen

lisäksi lääketeollisuuden kehittyminen mahdollistaa puun täysin uusia käyttökohteita joiden jalostusarvot ovat merkittävästi nykyisiä puuperäisiä tuotteita suurempia

kaiken eläintenpidon peruslähtökohdan tulee olla se että eläinten hyvinvoinnista huolehditaan sellaiselle tasolle jolle nykyaikainen tutkimustieto sen edellyttää

kun puhutaan suomen suunnasta toivon teidän kertovan mikä suunta teidän hallituksella on vrn ja raideliikenteen osalta ja toivon että pidätte huolta että se ei ole se että vr pilkotaan

arvoisa puhemies

turkistarhaajien on kannettava yhteiskunnallinen sosiaalinen ja eettinen vastuunsa kunnialla ja eläinten hyvinvoinnista on huolehdittava kaikissa olosuhteissa

oma puolueeni toimii sen puolesta että turkiseläinten maastavienti säädetään luvanvaraiseksi ja turkiseläinten vienti kielletään maihin joissa olosuhteet ovat todistettavasti huonot ja eläinsuojelulainsäädäntö kehittymätöntä

tulossa on indeksileikkurit hoitajamitoituksen alentuminen päivähoito oikeutta rajoitetaan palvelumaksuja korotetaan tätä listaa voisi jatkaa loputtomiin

on kansallisesti suuren mittaluokan asia että metsäteollisuutemme toimintaedellytykset turvataan varmistamalla puun saatavuus kilpailukykyiseen hintaan jatkossa

ehdoton edellytys on jotta valiokunta tekee mietinnön joka tulee sieltä vielä saliin valiokuntakäsittelyn jälkeen

ja semmoisena pienenä kuriositeettina tämä koskee myös kehitysvammaisia ihmisiä elikkä he ovat aivan kohtuuttomassa tilanteessa näitten leikkausten jälkeen

itselläni herää kuitenkin kysymys siitä mikä tulee olemaan julkisen puolen rooli näissä viemäröintihankkeissa eli tuleeko valtio vastaan ja toisaalta tuleeko kunnille uusia velvoitteita viemäröintiin liittyvien asioiden esimerkiksi tiedottamisen suhteen

vaikka hallituksen maaseutupoliittisen selonteon tekstiin on varsin vähän vastaan sanomista vastaukset vaikeimpiin kysymyksiin loistavat pitkälti poissaolollaan ja samaa voi sanoa konkretian suhteen

tässä yhteydessä kannattaisi tarkoin pohtia tulisiko valtion taholta lähteä tukemaan järkeviä viemäröintihankkeita eli esimerkiksi jätevesiosuuskuntien perustamista ja hoitaa tämä velvoite sitä kautta

kuinka säilytämme maaseutumaisen elämänmuodon kun valtion palveluja keskitetään voimakkaasti

arvoisa rouva puhemies

valtion tiukka kuntapolitiikka eriarvoistaa tällä hetkellä kuntia

tässä on tullut esille puheenvuoroissa edustaja jokisen kohdalla ainakin että ei tarvitse sitoutua pelkästään tähän junaan tai junaliikenteen kehittämiseen tai juna ei ole ainut vaihtoehto tähän matkustamiseen

lähipalveluista ei monin paikoin voida puhua tärkeimpien peruspalvelujenkaan kohdalla

tuntuu edelleen hyvin kohtuuttomalta kuulla niitä ikäihmisiä jotka ovat hankkineet jopa velkarahalla jätevesijärjestelmiä mummonmökkeihinsä

minä olen hänen kanssaan siinä mielessä samaa mieltä että ei tarvitsekaan mutta kun me puhumme joukkoliikenteestä linja autoliikenne on ajallisesti ja ympäristönäkökulmistakin ajatellen kovin erilainen matkustusmuoto kuin raiteilla kulkeva juna ja minun mielestäni nämä molemmat matkustusmuodot tietysti jatkossakin tarvitaan

ympäristön suojeleminen on tietysti arvokasta mutta tällainen hyvin epäselvä päätöksenteko joka velvoittaa suuriin investointeihin olisi tehtävä selkeämmin ja pitkäjänteisemmin

tämä jätevesisoppa alkaa onneksemme asettua kohdilleen mutta uskallan väittää että poliittisia irtopisteitä tai niitä ed

edustaja jokinen otti esiin että tulee tehdä raideinvestointeja jatkossakin suomessa minä luulen että tässä salissa ei ole kukaan siitä toista mieltä

se vain että kun voimassa oleva hallitus ja tulevat hallitukset löytäisivät euroja siihen että meidän raiteet saisivat lisää paukkuja ja niitä euroja koska suurin ongelmahan meillä on tällä hetkellä tuolla raideliikenteen puolella se että mistä tulee tämä epävarmuus ja se että ihmiset eivät luota juniin me menemme yksillä raiteilla

miedon mainitsemia rusinoita tästä ei kannata minkään puolueen himoita

meiltä puuttuu tämä kaksoisraidemahdollisuus ja sitä kautta tulee epävarmuutta näihin aikatauluihin ja sen junan luotettavuuteen matkustusajoissa ja menemisissä

minä haluan kuitenkin todeta että vaikka täällä on niin kovasti vakuutettu että tässä ei nyt olla mihinkään markkinaehtoiseen liikenteeseen tämän lakiesityksen pohjalta menossa niin hyvät rakkaat kollegat kyllähän tämä on yksi portti tähän markkinaehtoisen liikenteen ajamiseen meille suomenmaahan me emme pääse siitä yhtään mihinkään

on myös hyvä muistaa että vaikka väki vähenee maaseudulla poliisin tehtävät ja ensivastetehtävät eivät ole harvaanasutuilla alueilla vähentyneet samassa suhteessa

toisaalta minä haluan että katsotaan näitä asioita myös ihan oikeasti silmästä silmään ja niin että ollaan realistisia ja avoimia mitä päätöksiä me olemme tekemässä

sähkö ja telekaapeleiden sijoittamisessa tiealueelle siirrytään ilmoitusmenettelyyn eräissä tilanteissa tienvarsimainosten ja ilmoitusten asettamisessa siirrytään ilmoitusmenettelyyn ja mainosten ja ilmoitusten asettamisedellytyksiä kevennetään

gitas

edustajan

esitys selkeyttää myös tulkinnallisesti vaikeita tilanteita ja vähentää toivottavasti tulevaisuudessa myös näitten mainostajien ja eri liikkeiden ja yritysten kustannuksia

inseonnu himmenee nopeatahtisen osuuden puheenvuoro jonka jälkeen myös suosittelee puola unkari tulee puhemiesneuvosto että pysyy

me kuulimme tästä esityksestä hyvin laajasti eri asiantuntijoita liikenne ja viestintävaliokunnassa ja mikä tärkeää tällä esityksellä nyt lisätään liikenneviraston toimivaltaa siten että virasto antaa tiealueille sijoitettavia rakenteita rakennelmia ja laitteita sekä tienvarsimainoksia ja ilmoituksia koskevia määräyksiä

yhdessä minun solkaa hyvä edustajia

ikääntyessä

hallituksen esityksen perusteluista ilmenee hyvin se että säännösten ensisijaisena tarkoituksena on vähentää liikenteelle aiheutuvaa vaaraa tai muuta haittaa sekä säädellä ilmoitusten sisältöä ja menettelyä ja muuten teknisiä ominaisuuksia

näistä ei ole ollut yksiselitteisiä säännöksiä tähän saakka vaan ne ovat osittain olleet liikenneviraston ohjeiden varassa

me pidimme valiokunnassa välttämättömänä että näistä asioista annetaan yksiselitteiset säännökset jotta kansalaiset tietävät miten heidän pitää menetellä ja ovat myös sitä myöten eri valtakunnan osissa samanarvoisessa asemassa

mielestäni tämä on siis todella järkevää normien purkua ja selkiyttää toimintatapaa mutta niin kuin edustaja kulmala toi myös omassa puheenvuorossaan esiin liikenneturvallisuusnäkökulmaa kaiken kaikkiaan pitää pystyä seuraamaan ja valvomaan tämänkin lain voimaantulon jälkeen

semmoisena pienenä pelkona tai peikkona näissä asiantuntijakuulemisissa tuotiin esiin se että lakimuutos on esitetyssä muodossaan omiaan hämärtämään entisestään valtion ja kuntien työnjakoa teiden ja katujen ylläpidossa

hallituksen toimenpidevalikoima on monella tavalla hankala ja jos mietitään ensi vuodelle tulevia asioita muun muassa indeksileikkauksia niin herää huoli aito huoli siitä miten ihmiset tulevat toimeen

täällä väitetään demokratiaa ja asioista puhumista ja sitä että ollaan asioista eri mieltä mielensä pahoittamiseksi tai vatvomiseksi

valiokunnassa me katsoimme että jatkossa on tärkeää tarkastella liikenteen rahoitusta kokonaisuutena valtion ja kuntien työnjaon ja rahoitusvastuiden sekä liikenteen verotulojen kohdistumisen näkökulmasta

hyvät kollegat

arvoisa herra puhemies

mutta kaiken kaikkiaan tämä on hyvin perusteltu hallituksen esitys hyvässä yhteistyössä valiokunnassa tehty ja se vaatii silti liikenneturvallisuusnäkökulmasta ja tietysti myös ihmisten oikeudenmukaisuustajun puolesta sitä seurantaa ja valvontaa että käsitellään eri alueilla asioita samalla tavalla

jos ja kun lukee tämän vastalauseen alun niin täytyy ihmetellä jollei tästä vastalauseen alusta tule se kanta selväksi että me vastustamme indeksin jäädyttämistä ja tätä menettelytapaa jolla hallitus on tätä asiaa viemässä eteenpäin

hallituksen toimenpiteet ovat laaja kokonaisuus jossa on paljon pieniä yksityiskohtia joilla pyritään mahdollisimman tehokkaasti samaan myös niitä aitoja tuloksia aikaan

toisaalta edustajakollega elomaa täällä peräänkuulutti että annetaan tälle parlamentaariselle työryhmälle nyt valmistelurauha että te saatte pohtia tämän asian laidan miten te menettelette eteenpäin

palkkaerojen suhteen eniten vaikuttava tekijä on eri alojen väliset palkkaerot

niin kuin minä sanoin omassa ensimmäisessä puheenvuorossani jtsssä on luettavissa mikä on hallituksen kanta tähän ylen rahoitukseen

lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena

siinä mielessä tämän työryhmän työskentely puhtaalta pöydältä on varsin vaikeata